toivon että voisimme todella keskustella siitä mikä vaikutus tällä on terveydenhuollon voimavarojen optimaaliseen kohdentamiseen koska sehän tässä on kuitenkin taustalla että lääkärit pääsisivät keskittymään olennaisimpiin tehtäviinsä ja hoitajat voisivat tehdä niitä tehtäviä joita he aivan hyvin ja kohtuudella osaavat

en tiedä pitäisikö eduskunnassa siirtyä esimerkiksi valiokunnissa pitämään kokoukset seisaaltaan

kyllä se tulee tarkoittamaan jos ei nyt ihan yhdenmukaista niin yhdenmukaisempaa budjettipolitiikkaakin ja silloin on tietenkin kysymys siitä kuka sen linjan määrittelee

arvoisa puhemies

kaikella kunnioituksella vastalauseen tekstin kirjoittajaa kohtaan mutta tässä on perusteellisemmin ja vakuuttavammin esitelty kaikki ne puutteet jotka tähän lakiesitykseen liittyvät ja siksi niitä minun ei tarvitse ryhtyä käymään läpi

se on sitä juuri siksi että vaikka yhteistä tahtoa ja tietoakin siitä mitä pitäisi tehdä on olemassa niin erilaisista poliittisista intohimoista johtuen tai sitten yleisestä haluttomuudesta kyvyttömyydestä johtuen sitä ei ole saatu hoidettua

nyt kun tässä ääritapauksessa kreikka oli pelastettava ja ne ehdot asetettiin ne ehdot yllättävästi muistuttavat juuri niitä samoja ehtoja joita ek on vaatinut suomessa noudatettavaksi

täällähän on se ongelma että kun normaaleissa pykälävaliokunnissa on hirttäydytty tähän kirjan mukaan meininkiin niin näyttäisi siltä että tarkastusvaliokunta tuo sellaisen henkireiän jossa päästään puuttumaan keskeisiin ongelmallisiin kysymyksiin joihin riittävän voimakkaan ja tarpeellisen puuttumisen estävät poliittiset esteet

lähestyn sitä siitä näkökulmasta jonka tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja täällä esittelypuheenvuorossaan ikään kuin liitti valtiontalouden tarkastusvirastoon omantunnon näkökulmasta

haluamatta nyt enemmälti puuttua tähän edustaja tolppasen vuodatukseen totean nyt vain että itse asiassa se politiikan sisältö muodostuu juuri niistä arvovalinnoista

silloin kun ex edustaja hellsten ohitti alf petterssonin viimeisellä takasuoralla suomiruotsi maaottelussa ja ratkaisi maaottelun niin ensimmäisen kerran tunsin ihan aitoa ja varmasti hyväksyttävää kansallistunnetta

silloin äkkiä tulee semmoinen kyyninen ajatus että se linja muistuttaa kenties merkittävämmin ekn linjaa suomen tasolle sovellettuna kuin jotain muuta linjaa

se politiikan sisältö muodostuu juuri niistä päätöksistä joita te kuvailitte ja erilaisista syistä johtuen ehkä nyt jossain määrin myöskin tunnen niitä perusteita ja niitten perusteitten pohjalta minä toimin omien päätösteni perustaksi ja te toimitte oman päätöksenne perustaksi enkä usko että niissä edes on kovin paljon eroakaan

ja nyt kun sami jauhojärvi ohitti saksalaisen ja venäläisen niin jopa edustaja pentti kettunen oli tyytyväinen maan hallitukseen niin että en minä tiedä tarvitaanko parempaa todistusta liikunnan kansallisesta merkittävyydestä

toden totta valtiontalouden tarkastusvirasto on merkittävä omatunto

hävisimme

mutta epäilen että hallituspuolueiden edustajat valiokunnassa tunsivat kyllä sisimmässään kohtuullista lämpöä sille että tämä olisi voitu perustuslakivaliokunnassa käsitellä

minulla on ollut ilo ja kunnia tässä vielä lyhyehkön edustajanurani aikana kuuden vuoden aikana tutustua tarkemmin erilaisiin valtion virastoihin ja laitoksiin ja ministeriöihinkin ja minulle ei tuota mitään vaikeutta tunnustaa ja todeta itselleni että jos jotakuta virastoa olen turhaan aliarvioinut niin se on valtiontalouden tarkastusvirasto

luulen että siinä mielessä jos tarkastusvaliokunta voi jatkaa näin niin paitsi terapeuttista sillä tulee olemaan laajemmaltikin yhteiskuntapoliittista merkitystä koska nythän tässä kuten ed

ei voi ratkaista yksi kerrallaan taitettua indeksiä

saattaa olla että kun tulee hyvä esitys esimerkiksi taitetusta indeksistä niin samalla ei tule kuitenkaan esitystä niiltä jotka sen maksavat

edustaja tuupainen kun te nyt todellakin hurskaasti tässä vaaditte puoluetuen alentamista niin tämä vanha englantilainen sananlasku sanoi kansanedustajien palkoista että niitten pitää olla niin suuria ettei tarvitse ottaa lahjuksia

tästähän käytiin erään toisen lakiesityksen eli yliopistojen apteekkien verotusta koskevan lakiesityksen yhteydessä jo varsin laaja ja perusteellinen ja tiukkakin keskustelu ja siinä keskustelussakaan en kuullut että kukaan tässä salissa sen paremmin hallitus kuin oppositiopuolueitten edustajistakaan olisi sanonut että tämä on hyvä lakiesitys

työntekijät ja työnantajat joita nyt on vähän mutta kaikki työssä olevat saattaisivat olla sitä mieltä että he eivät halua eläkeläisille enemmän rahaa sen sijaan he haluavat itselleen

siis tietenkin tämä teon kotisivujen rahantärväys ja säännöksistä piittaamattomuus on asia johon tietysti aina pitää puuttua

arvoisa puhemies

mutta pitäisin kuitenkin paljon merkittävämpänä ja tärkeämpänä sitä puolta joka tulee esiin ensinnäkin tässä esityksessä siinä mitä pitäisi tehdä näille terveydenhuollon it järjestelmille ja toisaalta ehkä vielä pidemmälle mennen kun valiokunta ottaa kantaa myöskin lainsäädäntöön näille paremman säätelyn periaatteille

minulla on ollut entisenä suhteellisen lyhytaikaisena vuoden vanhana tarkastusvaliokunnan jäsenenä ja valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunnan nykyisenä jäsenenä syntynyt mahdollisuus tutustua tarkemmin viraston toimintaan ja arvostukseni ei minkään viraston osalta ole noussut niin paljon kuin valtiontalouden tarkastusviraston

aikanaan puoluetuki perustettiin siksi että kaikilla puolueilla niillä köyhemmilläkin ja köyhempienkin asioitten ajajilla joilla ei ole mahdollisuuksia saada sitä tukea tai lahjontaakaan yhtä paljon olisi kuitenkin edes jonkinlaiset edellytykset kamppailla rehellisissä lahjomattomissa vaaleissa niitten puolueitten kanssa joilla on sitä rahaa vähän enemmän erilaisista syistä johtuen käytettävissään

vastattakoon nyt ministerin puolesta tai ennen ministeriä edustaja mäkipäälle joka on näköjään täältä jo poistunutkin että se työssäoloehto tulee kyllä koskemaan aivan samalla tavalla suomalaisia

laki pitää vain kirjoittaa voimassa olevien säännösten mukaisesti mutta suomalaisten työssäoloehto lyhenee siihen kuuteen kuukauteen

ja tässähän siirretään valtiolle kuuluvien velvoitteitten siis yliopistoille kuuluvien velvoitteitten maksu muitten yritysten tehtäväksi

minä näen että ehkä kuitenkin tarkastusvaliokunnan keskeinen tehtävä ja merkitsevyysalue saattaa löytyä sieltä

edustaja tolppanen sinänsä ansiokkaasti kuvaili näitä uhkia mitä tähän liittyy mutta keskeinen asia siitä kyllä unohtui

seuraa puheen yleinen osa

valtiontalouden tarkastusvirasto toimissaan pureutuu tietenkin tehtävänsä mukaisesti tähän varsinaiseen revisionääriseen tarkastustoimintaan

se puoluetuki on demokratian yhdenlaista itsepuolustusta ja sen leikkaamisen vaatiminen on demokratian leikkaamisen vaatimista

erkki virtanen ei ole ollut sitä mieltä että kaikki opiskelijat ovat niin köyhiä eikä ed

siis nämä työntekijät myöskin maksavat suomeen veroa ja sosiaaliturvamaksuja siitä palkastaan jolloin ne etuudet me kaikki myöskin täällä kustannamme että kyllä hekin siihen osallistuvat ja siinä mielessä on tietenkin perusteltua että tasavertainen kohtelu toteutuu koska joka tapauksessa on niin että valtaosa suomessa työssä olevista kolmansien maiden kansalaisistakin on täällä ihan asiallisesti ja kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti työssä ja täyttää ne velvollisuudet jotka heille kuuluvat

yhdistyneenä valtiontalouden tarkastusviraston toimintaan jota olen oppinut entistä enemmän koko ajan matkan edetessä arvostamaan minusta tuntuu että tämä saattaa olla käyttääkseni tällaista elokuvallista vertausta alku ihan uudelle ystävyydelle ja yhteistyölle

mutta epäilen kyllä että pelkästään se että me kaikki yhdessä kannamme vastuuta ja edistämme näitä asioita riittää

erkki virtanen ole niin sanonutkaan vaikka ed

se tutkii että tilit rahankäyttö ja kaikki siihen liittyvä ovat kunnossa mutta ennen kaikkea se enenevästi näyttää kiinnittävän huomiota siihen että tehdään sitä mitä eduskunta viime kädessä tietenkin muutkin tehtäviä antavat organisaatiot valtionhallinnossa mutta ennen kaikkea eduskunta on alaisilleen toimielimille tehtäväksi antanut ja että tehdään oikein ja että keskitytään oikeisiin asioihin

tämä on valitettava osoitus siitä miten heikosti koko yliopistolaki on valmisteltu kun siinä tämän tyyppisiä ongelmia oli tietysti useampiakin mutta tämä on kyllä niitten manifestoituma

kun näyttää siltä että tästä kestosta me olemme suunnilleen kaikki sitä mieltä että sen pitäisi olla viisi vuotta ja ansaintarajastakin suunnilleen kaikki muut paitsi ed

ukkola puuttui universaalisuuteen vaikka kannatan lämpimästi sitä että köyhistä tässä maassa pitää pitää huolta että meillä on nyt kuitenkin yhteiskunnan varallisuus sellainen että me pystymme yhteisesti pitämään huolta siitä että suunnilleen kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuudet saada pappa betalar kyvystä huolimatta opintotukea omiin opintoihinsa

toisekseen me arvostelimme tätä keväällä siksi että kelalle tämän poiston tuottaman lähes miljardiaukon rahoitusta ei silloin ollut esitetty eikä sitä ole esitetty nytkään

on aivan selvää että ne ohjelmat eivät keskustele rajapinnoissaan keskenään sen vuoksi että se merkitsee joillekin merkittäviä tulojen vähennyksiä nimenomaan niitten ohjelmistojen lähdekoodien omistajille kukapa sitä nyt kultakaivoksesta ihan vapaaehtoisesti luopuisi

mutta sitten näihin muutamiin mietinnön osiin

tästä voisi sanoa vaikka mitä mutta en sano muuta kuin että arvoisat hallituspuolueitten kansanedustajat arvoisat oppositiokansanedustajat lukekaamme kaikki yhdessä vielä kerran tämä valiokunnan mietintö ja päätykäämme sille kannalle jolla me kaikki sisimmässämme olemme

terveydenhuollon tietojärjestelmien ja niitten ongelmien kuvaus saattaa sinänsä sekin olla terapeuttista luettavaa mutta onhan se toisaalta murheellistakin ja kun tiedämme että jotain pitäisi tehdä niin tämä valiokunnan lausumaksi kirjaama vaatimus on kyllä ansiokas

toreilla ja turuilla on tässä viimeisten parin vuoden aikana esitetty erilaisia arvioita suomen vastuista siitä kuinka lainausmerkeissä tai ilman paljon rahaa syydetään kreikkaan ja kaikkien muitten hulttiomaitten ja eurooppalaisen rahoitusjärjestelmänkin pelastamiseen

siksi toistan sen veikkauksen jonka olen esittänyt tässä salissa tämän syksyn aikana aika monta kertaa että me tulemme tarvitsemaan perustuslain säätämisjärjestyksessä säädettäviä lakeja jotta nämä rajapinnat saadaan täysin avoimiksi

tämä lakiesitys pitää hylätä ja sitä tulemme esittämään toisessa käsittelyssä jolloin tähän hylkäämiseen meille kaikille myöskin syntyy mahdollisuus

mutta se asia johon tavallaan edustaja tolppasen ja mäkipäänkin puheenvuorot liittyvät on se periaatteellinen puoli joka tässä herättää kysymyksiä

minusta tässä tehtävässä valtiontalouden tarkastusvirasto on onnistunut olemaan äärimmäisen analyyttinen äärimmäisen osaava ja onnistunut kiinnittämään huomiota nimenomaan keskeisiin asioihin

kun täällä ed

siksi tämä laki tulee hylätä

ainakaan minä en ole vanhemmiltani joilla nyt ei siihen olisi ollut varaakaan saanut penniäkään tukea

jaskarikin jopa sanoo että tämä olisi voinut olla korkeampi niin tässä alkaa olla jo niin korkeat voimat nyt kyseessä että minun ymmärrykseni ei ollenkaan enää yllä tähän

minä vaan mietin tykönäni mitä se saattaisi merkitä käytännössä ja minkälaisia käytännön toteutumisen edellytyksiä sillä on

tässähän on direktiivin implementoinnista kysymys ja me emme voi tehdä muuta kuin hyväksyä nyt tämän työttömyysturvan osalta ja muitten sosiaalietuuksien osalta se on jo tuolla vähän pidemmällä menossa valiokunnassa ja sitten vielä tämän asumisperusteisuuden osalta tänne on tulossa kolmaskin tähän liittyvä lakiesitys

tässä on sen viraston merkitys ja toivon hartaasti että se siinä tehtävässään voisi entisestään tehostaa omaakin toimintaansa

siinä nimittäin väistämättä jouduttaisiin tunkeutumaan myöskin sanoisiko perustuslain en nyt sano valitettavasti mutta turhan voimakkaasti turvaaman yksityisomistuksen tai oikeuksien hallinnan kentälle koska niin hyvin nykyiset järjestelmien omistajat ovat onnistuneet linnakkeensa panssaroimaan

minä konkretisoin tätä nyt vaan yhdellä asialla näistä jotka tarkastusvaliokunta on nostanut esiin

esimerkiksi tämän ikään kuin vapaaosuuden nostaminen on silläkin tavalla kuten ed

se on tämä kysymys tästä tietohallinnosta valtion it toiminta ja tietoyhteiskuntahankkeet

silloin aikanaan kun suomi liittyi euroopan unioniin meillehän vakuutettiin että sosiaaliturva ja siihen liittyen myöskin työttömyysturva pysyvät omassa määräysvallassamme ja tekisi mieli väittää että jos silloin olisi todettu toisin jos olisi todettu että tällaistakin lakiesitystä joskus täällä käsittelemme niin voipa olla että euhun liittyminen olisi jäänyt hyväksymättä koska niin keskeinen asia se kuitenkin oli

räsänen tässä jo totesikin merkittävää että sillä voidaan sekä kannustaa kuten valtiovarainministeriö on aina vaatinut että myöskin poistaa tuloloukkuja kuten valtiovarainministeriö on aina vaatinut

toisaalta kysymys on myöskin siitä mistä löytyy se asiantuntemus joka ne pykälät kirjoittaa niin että osutaan oikeaan paikkaan

ennen kuin menen siihen niin totean myös ja nyt kun en ole enää tarkastusvaliokunnan jäsen ja kun ed

puhemies

asko seljavaaralle mietinnön viimeisen kappaleen viimeisen lauseen

mutta jostain syystä valtiovarainministeriö ei ole kuitenkaan ollut innostunut ryhtymään käytännön toimenpiteisiin näitten tuloloukkujen poistamiseksi ja kannustavuuden lisäämiseksi

ukkola ei ole paikalla niin uskallan sen ahaa anteeksi hän on saapunut jälleen hän oli vaan piiloutunut tämän mainion mietinnön taakse niin tehokkaasti etten havainnut pyydän anteeksi epätarkkaavaisuuttani todeta että tässä yhteydessä myöskin tarkastusvaliokunta on entisestään osoittanut oman tarpeellisuutensa ja toimintansa välttämättömyyden

minun tekee mieleni vain kysyä että entä jos tuottavuusohjelma toimisi niin kuin sen pitäisi jatkossa toimia niin että kun pystymme parantamaan tuottavuutta voimme siirtää henkilöstöä niistä tehtävistä joissa sitä että mies löi toista jos ei enää tarvita niihin joissa sitä tarvitaan entistä enemmän

tämä aloite samoin kuin jatkossa tuleva meidän itse asiassa saman sisältöinen aloitteemme tarjoaisi erinomaisen keinon tähän ja myöskin se on tärkeää että tämä vähennys tehtäisiin pysyväksi

edelleenkin on tietysti niin että sosiaaliturva ei ole eun toimivaltaa vieläkään mutta sisämarkkinalainsäädännön kautta aivan välittömästi ja sitten hienovaraisempien menettelyjen kuten esimerkiksi nyt erilaisten toimintaohjelmien ja vastaavien myötä suomalaiseen lainsäädäntöön on pikkuhiljaa ujutettu tämäntyyppistä lainsäädäntöä josta nyt on kysymys

arvoisa puhemies

olen viime aikoina kuunnellut kadehtivia kiitoksia järjestelmästämme sekä washingtonilaisen vapaaehtoisterveyskeskuksen työntekijöiltä että maailman terveysjärjestön pääjohtajalta

kun tuottavuusohjelma vaatii valtion toimien tehostamista niin eduskunnan toimintaa voitaisiin merkittävästi tehostaa muuttamalla hyvät esitykset joita säädetään väliaikaisesti pysyväksi lainsäädännöksi jolloin täällä ei tarvitsisi tuhlata aikaa itsestäänselvyyksien hyväksymiseen

kun ilmeisesti jonkinlaisia saavutuksia tämä tuottavuusohjelma joka nyt on meneillään on saavuttanut niin tuokaa minulle valtionhallinnosta yksi työntekijä joka voi sanoa että sain työkaverin sen ansiosta että jossain muualla tuottavuus parani

minusta tämä mietinnön valtion it toimintaa ja tietoyhteiskuntahankkeita koskeva osio pitäisi jos olisi tämmöinen valtion virastojen ja niitten henkilökuntien kelpoisuustutkinto niin tämä osio pitäisi liittää pakolliseksi oppimääräksi

hänellä on tapana ihan riippumatta asemastaan hallituksessa tai oppositiossa sanoa se mikä hänestä tuntuu todelta

se mitä hän äsken sanoi niin väitänpä että ehkäpä jopa ed

järjestelmä jossa köyhä mies kuolee kymmenen vuotta aiemmin kuin rikas mies ei ole kunnossa eikä se ole kunnossa jos maaseudun ihminen ei pääse ajoissa lääkäriin koska lääkäriä ei ole

silloin se tarkoittaa sitä että valtio siirtää velvoitteensa toisten maksettavaksi ja se on perustuslaillisesti äärimmäisen arveluttavaa

ei ole havaintoja

siksi se keskustelu joka täällä tänään nyt varmasti käydään olisi kyllä ansainnut tänne asiasta vastuussa olevan ministerinkin paikalle

kaiken kaikkiaan kun puhutaan terveydenhuollosta niin ongelmahan siellä on tietenkin se että kun kaikki eri osapuolet joita siellä on riittämiin vaikka kuinka paljon ja liikaakin välillä pitävät huolta omista eduistaan toteutuu tämä osaoptimoinnin maksimointi jota tapahtuu erityisesti julkisen terveydenhuollon sisällä

tämähän on siis siinä mielessä tietenkin selvää sisämarkkinapolitiikkaa että tässä on kysymys työhön liittyvistä etuisuuksista mutta samalla tullaan sitten kyllä tämmöisen suomalaisen sosiaaliturvan kannalta keskeiselle rajalle eli sille rajalle että kun tämä on hyväksytty niin voidaanko enää puhua asumisperusteisesta sosiaaliturvasta joka on kuitenkin tämän meidän pohjoismaisen hyvinvointimallimme keskeinen ydin

tässä on sanottu aika pienessä tilassa niin paljon keskeisiä asioita että kaikki pitäisi jopa kaikki edustajatkin pitäisi velvoittaa lukemaan tämä

tenttiin kaikki

on todettava että olen tässä välillä kerinnyt olla edustaja zyskowiczin kanssa aika monta kertaa voimallisestikin joskus eri mieltä asioista mutta hänen tänään käyttämästään puheenvuorosta olen täsmälleen samaa mieltä

kun tuotot ovat olleet näin korkeita ne ovat turvanneet sen että tulevaisuudessa pystymme maksamaan eläkkeitä ehkä vähän turvallisemmin vähän paremmin kuin aiemmin ja ennen kaikkea sen että eläkemaksuja eli käytännössä työntekijöitten verotusta ei jouduta kiristämään

ehkä nämä it asiat ei välttämättä ole se keskeisin paikka missä sen olisi voinut sanoa mutta kun mennään sitten terveydenhuollon rahoitukseen niin jos johonkin pitää puuttua niin se on osaoptimointi

mutta sitten tähän esitykseen liittyy sellaisia huonoja puolia jotka pakottivat minut tekemään hylkäysesityksen valiokunnassa

tässäkin keskustelussa kuten itse asiassa näissä kaikissa keskusteluissa joissa se mahdollista on ollut nämä eun vakausjärjestelyt ja suomen taloudelliset vastuut niissä ovat saaneet keskeisen aseman

siis se että asuu maassa ratkaisee minkälaiseen sosiaaliturvaan on oikeutettu eikä muualla euroopassa erityisesti etelä euroopassa vallitseva sosiaaliturva joka on siis vakuutusperusteinen sosiaaliturva ja joka useimmiten perustuu juuri siihen että on työssä jossakin

onhan se nyt ihan kummallista että potilaalle annetaan huonompia ja kalliimpia lääkkeitä sen takia että niitä ei joudu kunta maksamaan vaan että ne voidaan panna kelan ja potilaan piikkiin

juuri tästä on kysymys kun olen itse harkinnut sitä miksi olen ollut valmis tukemaan tämän hallituksen toimia tässä asiassa

terveyskeskusmaksut on poistettava ja yksityisen ter veydenhuollon sairausvakuutuskorvaukset siirrettävä asteittain vahvistamaan julkista terveydenhuoltoa

edustaja kettunen täällä käytti valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajaa keppihevosenaan hallituksen kimppuun käynnissä

toinen juttu on tietenkin erilaiset johdon palkitsemisjärjestelmät mutta ehkä olisi järkevää pitää ne nyt tästä kysymyksestä erossa

tarkastusvaliokunta korostaa että valtiovarainministeriön keskitetyllä ohjauksella ja ohjaustoimivallan vahvistamisella on voitava tehostaa huomattavasti julkisten varojen tuloksellista ja taloudellista käyttöä

hän siis vetosi tähän eduskunnan tänään käsittelyssä olevaan kertomukseen valtiontalouden tarkastusviraston omasta toiminnasta

kyllä tällainen toiminta pitäisi saada sieltä joka tapauksessa pois ja siinä yhteydessä sitten kun sekin saadaan niin toivon mukaan saadaan myöskin nämä atk järjestelmät toimimaan niin että enemmän voimavaroja jää käytettäväksi todella niihin tehtäviin joissa niitä oikeasti tarvitaan

kolmanneksi jokaisen suomalaisen on saatava sairastuttuaan taloudellisesta asemastaan tai asuinpaikastaan riippumatta parasta mahdollista hoitoa jo ennen kuin henki lähtee

keskeinen syy on se että tässä lakiesityksessä tätä koko kohdejoukkoa tarkastellaan ikään kuin yhtenä kokonaisuutena unohdetaan se että merkittävä osa kuntouttavan työtoiminnan kohteista jotka siis tämän lain perusteluissa on ikään kuin määritelty on sellaisia jotka eivät pysty siihen toimintaan kunnolla osallistumaan tai vaikka pystyisivätkin eivät kuitenkaan siitä koituvaa hyötyä saa

loputtomien selvitysten tekemisen ja strategioiden tuottamisen sijaan tarvitaan konkreettisia toimenpiteitä ja selkeitä tuloksia sekä toimivia palveluja kansa laisten ja yritysten käyttöön